meillä juuri tällä hetkellä ei ole suurta murhetta tämän suhteen mutta on oikeasti olemassa riski siitä että kun kasvu lähtee liikkeelle niin rahaa ei pk sektorille ja varsinkaan kasvuhakuisille pk yrityksille riitä

tietyntyyppiset yleiset kilpailukykyedellytykset suomessa ovat hyviä mutta kustannuskilpailukykymme puolella meillä on ongelmia ja sen lisäksi meillä on ongelmia innovaatioympäristön puolella eli siinä että tuotettaisiin koko ajan sellaisia uusia tuotteita ja palveluita joilla on kysyntää maailmanmarkkinoilla

on ihan selvää että kun esimerkiksi suomen arvokkaimmalla keskusteluareenalla eduskunnassa puhutaan nuorisotakuusta ja kun ymmärretään sen iso merkitys niin tätä kautta välittyy viesti myös monille suomalaisille pk yrityksille jotka omalta osaltaan tekevät joka päivä arjessa ratkaisuja

kyllä meillä parlamentaariseen demokraattiseen järjestelmään kuitenkin liittyy lähtökohtaisesti se että tietyt puolueet muodostavat hallituksen ja ne valmistelevat asioita ja tuovat niitä eduskunnan käsiteltäväksi

uskaltaisin väittää että ne kannustimet valtion tukemaan asuntotuotantoon kuntasektorin osalta tällä hetkellä ovat erittäin riittävät ja yksikään valtion tukema asunto ei jää sen takia rakentamatta

silloin tähän liittyy useita erityyppisiä riskejä ja useita sentyyppisiä asioita jotka pitää ottaa huomioon arvioitaessa voidaanko saada kannattavalle liiketoiminnalle edellytyksiä voidaanko luoda semmoinen liiketoimintasuunnitelma joka pitkässä juoksussa turvaa kestävän kannattavan liiketoiminnan

uskon että tätä kautta asennemuokkauksen kautta välittämällä oikeata viestiä myös suomalaiset pk sektorin yritykset omassa ahtaassa raossaan kantavat sen vastuun jonka pystyvät

sen ohella toki saattaa olla joitakin yksittäisiä asioita esimerkiksi niitten poikkeuksellisen pitkävaikutteisen luonteen takia tai sen takia että ne liittyvät merkittävästi johonkin muuhun

on kuitenkin hyvä huomata että elvytys jo määritelmänomaisesti päättyy ja tämä on sitten ehkä ainoa asia mistä tohdin olla muun muassa ed

ja itse asiassa aika pienillä kilpailutuksen ehtojen muutoksilla ja muokkauksilla me pystyisimme luomaan aika paljon tilaa sille että kannustettaisiin tuomaan uusia pilotteja ympä ristö oman maan suksen myös muut äänet e

siinä mielessä meidän pitää ehkä miettiä tätä olemassa olevaa yleishyödyllisyyslainsäädäntöä ja tässä tarkoituksessa olen myös asettanut työryhmän aran ylijohtajan hannu rossilahden johdolla sitä nopeasti selvittämään

olen edustaja niinistön kanssa täysin samaa mieltä siitä että pakkolunastuksen pitää kaikissa tilanteissa olla viimesijainen keino

ulkovaltoihin tai muuhun joita kannattaa käsitellä parlamentaarisesti mutta ei se niin voi olla että te ette ikään kuin uskalla tulla hallitukseen taluttaa postia saavat tekemistä vaikka mutta haluatte oppositiossa olla tekemässä hallituksen kanssa kaikkia asioita parlamentaarisesti

eli kun vaaditte että vielä jatkettaisiin niitä toimenpiteitä mitä elvytyksen nimissä käynnistettiin ja lopetettiin niin kyllä se on koko tämän perusfilosofian vastaista

ja sitä kautta sitten luomaan mahdollisuuksia myös uuteen vientiin

myös asukkaat ovat pääosin tyytyväisiä tähän

sinänsä olen samaa mieltä siitä että tietenkin huoli riittävän suuren asuntotuotannon aikaansaamisesta ja ennen kaikkea riittävän suuren vuokra asuntotuotannon aikaansaamisesta jatkossa on yhteinen ja iso

viitasella oli tämä sdpn perusviesti että toimet ja puheet ovat hyviä mutta ei kyllin isoilla keinoilla eikä kyllin nopeasti

ellei niihin löydy kestävää vastausta ja ellei löydy uskoa siihen että ne pystytään hoitamaan niin silloin sitä ei pystytä tietenkään kompensoimaan millään muulla

pitää kuitenkin muistaa että ongelmien ydin on se että kyseessä oleva yhtiö on useita vuosia peräkkäin tehnyt merkittäviä tappioita ilman että on tehnyt siitä asianmukaisia johtopäätöksiä ja ryhtynyt saneeraamaan omaa toimintaansa

mutta tästä huolimatta on tiettyjä alueita joitten osalta ei päästy yhteisymmärrykseen ja kun hanke on kuitenkin jo siinä vaiheessa että rakentamislupahakemusta täyttä päätä tehdään oli selvää että yhteiskunnan kokonaisedun nimissä tämmöinen ratkaisu piti tässä vaiheessa tehdä

asiointiliikenne on yksi liikenteen nopeimmin kasvavista muodoista

ensimmäisen osalta en ryhdy vänkäämään se on aika näyttää

mutta viime kädessä on kysymys aina kokonaisuudesta

siinä mielessä on totta kai ympäristön ja eheitten yhdyskuntarakenteitten kannalta hyvin merkittävää se missä kaupat sijaitsevat ja miten sinne kuljetaan

tässä nimenomaisessa tarkoituksessa esa swanljungin johdolla on hyvin laaja alainen työryhmä tätä asiaa pohtinut ja tulee tammi helmikuun vaihteessa jättämään mietintönsä

tämän kurssin kääntäminen ei yksinkertaisesti tapahdu hetkessä

tämä ei poikkea niistä energiasektorilla aika ajoin esiin tulevista pakkolunastuspäätöksistä mitkä liittyvät muun muassa siirtoverkkojen rakentamiseen

tämän jälkeen yhtiö on erittäin tukalaan tilanteeseen jouduttuaan ryhtynyt näihin toimenpiteisiin sinänsä erittäin ikäviin ja valitettaviin mutta yhtiön kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin kuten rauman telakan sulkemiseen

tynkkysen kysymys liittyi siihen voitaisiinko se muuttaa päinvastoin siten että yhdyskuntarakenteen kannalta hyvin sijaitsevat kaupat olisivat paremmassa asemassa

jos sen jälkeen rakennusyhtiöillä ei ole ikään kuin uusia urakoita niin siinä vaiheessa sitten meillä vasta tämän alan työttömyys räjähtää käsiin

sitä kautta on avattu polku sille että yhtiö pikkuhiljaa voisi tervehdyttää itsensä siihen kuntoon että se voisi kilpailla niistä tilauksista joita maailmalla toki edelleen jatkossa on

siitä huolimatta että tämä ideologiselta kannalta herättää paljon lämpimiä ajatuksia ympäristöministeriössä niin vaikka kuinka tätä asiaa mietimme ja pohdimme temin pyynnöstä niin emme löytäneet sellaista järjestelmää joka olisi tämän tavoitteen toteuttanut ja joka olisi muutoin toimiva ja oikeudenmukainen koko maata ajatellen

ja rahoituksen saamisen osalta olen vastannut jo useamman kerran että siitä käymme parhaillaan keskusteluja valtiovarainministeriön kanssa riippuen nyt pikkasen siitä miten tämä markkinatilanne rahamarkkinoilla lähiviikkoina kehittyy

siinä mielessä kyllä tässä vielä aikaa on ja varsinkin kun sitten puhutaan isommista peruskorjaushankkeista niin pitää muistaa että useimmissa tapauksissa ne vaativat taloyhtiöissä yhtiökokouspäätöksiä joitten ajankohta on joka tapauksessa vasta maalishuhtikuussa

en ole ihan vakuuttunut että se sitä kautta syntyy mutta muuten edustaja on minun mielestäni kyllä täysin oikeassa tässä perusanalyysissään

kysymys on nimenomaan uusiutumisesta

tällä hallituksella samoin kuin edellisellä hallituksella ja samoin kuin varmasti seuraavalla hallituksella on sellainen käsitys että työuria pitää pidentää sekä alusta keskeltä että lopusta

heinäluoma on siinä oikeassa että kun elämme poikkeuksellista aikaa niin totta kai meidän pitää myös tarkastella uudelleen sitä ovatko meidän asuntopoliittiset toimenpiteemme oikeita ja oikein suunnattuja

kilpailu on erittäin kovaa ja sen takia sen pitää perustua hyvässä kunnossa olevaan kannattavaan liiketoimintaan jota valtion mukanaolo ei millään lailla yksinään ratkaise

tehostetun palveluasumisen puolella haasteita riittää niitä riittää useiksi kymmeniksi vuosiksi eteenpäin mutta nimenomainen filosofiamme on ollut että ennen kuin ajaudumme siihen tilanteeseen että vanhusväestön oikeutetut tarpeet painavat liian vahvasti päälle yritetään hoitaa nämä ehkä vielä vaikeammassa asemassa olevat eli pitkäaikaisasunnottomat ja kehitysvammaiset

itse asiassa tänään olen sopinut alivaltiosihteeri hetemäen kanssa joka on johtanut tätä valmistelutyötä että kootaan porukka uudelleen kasaan ja arvioidaan yhdessä tämä nykyinen tilanne

meidän pitää löytää uusia aloja missä pärjäämme ja pystymme tuottamaan vientiin kelpaavia tuotteita

toinen on biotalous jossa on pitkälti kysymys metsäteollisuuden uudistumisesta ja toisaalta on kysymys cleantechistä jossa taas on pitkälti kysymys teknologiateollisuuden uusiutumisesta

arvoisa puhemies

olen aikaisemmin sen myöntänyt ja myönnän sen kernaasti tässä ja nyt myös että on selvää että jo hallitusohjelmassa tehdyt linjaukset turpeen veronkorotuksesta ja siihen liittyen metsähakkeen syöttötariffin tuen vähenemisestä eivät ole osuneet tähän aikaan parhaalla mahdollisella tavalla

näihin verrattuna ydinvoimahanketta varten tehtyä pakkolunastusta ei todellakaan ole tehty kevyin perustein vaan se on tehty poikkeuksellisen ison hankkeen mahdollistamiseksi

tämän valtioneuvoston päätöksen jälkeen konkreettiset jatkoneuvottelut ja esimerkiksi lunastustoimitus ja lunastukseen liittyvät hinta ja muut kysymykset ratkaistaan täysin erillisessä projektissa prosessissa erillisen lunastustoimikunnan osalta

yhtä selvää on kuitenkin myöntää siellä oppositiossa että tämä ei ole keskeisin syy siihen mitä markkinoilla tällä hetkellä tapahtuu

arvoisa puhemies

kun eduskunta on juuri hyväksynyt sitä koskevan lakimuutoksen ja kun tänään todennäköisesti ja toivottavasti jossakin muodossa tämä budjettikin hyväksytään niin ensi tiistaina on tarkoitus valtioneuvostossa vielä antaa tarkempi asetus siitä mitä se ihan yksityiskohtaisesti tarkoittaa

kivihiili vyöryy tällä hetkellä ei pelkästään suomeen vaan koko eurooppaan ja se johtuu pääosin kahdesta tekijästä

näin muotoiltuna kysymyksenä se ei ihan ehkä tarkkaan taida kuulua toimialueeseeni mutta vastaan silti ja vastaan sillä lailla että meidän kansantuotteemme meidän hyvinvointimme on itse asiassa yhdistelmä työn määrästä ja työn tuottavuudesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toisaalta taloudellisista suhdanteista ympäri maailmaa jotka ovat johtaneet muun muassa päästöoikeuden hinnan alenemiseen sekä toisaalta yhdysvaltain liuskekaasuvallankumouksesta joka on osaltaan myöskin johtanut kivihiilen olennaisen hinnan alenemiseen

arvioni yhtiön kannattavuudesta perustuvat julkisiin kaupparekisterissä oleviin tilinpäätöstietoihin jotka ovat myös edustaja yrttiahon saatavissa

arvoisa puhemies

kuten täälläkin on moneen kertaan todettu kun taloudelliset esteet tuulivoimatuotannon olennaiselle lisäämiselle ovat poistumassa niin riskiksi saattaa muodostua se että meillä on kaavoituksellisia esteitä

minun mielestäni tässä on sillä lailla suuri näköharha ja väärinkäsitys kuvitella että valtion omistus sinänsä jossakin yhtiössä joka kroonisissa ongelmissa erittäin vaikeilla globaalisti kilpailuilla markkinoilla ylikapasiteettitilanteessa olisi tae yhtään mistään

mutta tämä käynnistysavustus on vaikutuksiltaan hyvin saman kaltainen ja itse asiassa hyvin saman tyyppinen kuin korkotukiehtojen keventäminen sillä edulla että se tulee heti

kysymys on siitä kuinka paljon me teemme työtä ja kuinka tuottavaa tämä työ on

aloitetaan ed

eilen valmistuneen raportin mukaan myös näissä neuvottelu urakoissa kustannukset ovat olleet hyvin kohtuullisia pikkasen korkeampia kuin kilpailu urakoissa mutta vain hyvin vähän korkeampia

mutta kuten olen aiemminkin todennut olemme tehneet simulointeja

laadukas on yksi tapa ilmaista tätä tuottavuutta

vaikka turpeen vero poistettaisiin kokonaan eli mentäisiin olennaisesti alemmalle tasolle kuin millä se oli kun tämä hallitus aloitti niin tämän jälkeenkin kivihiili olisi lauhdetuotannossa kilpailukykyisempi kuin tällä hetkellä kotimaiset polttoaineet ovat

ne ovat vaikeita ne ovat oikeasti vaikeita kysymyksiä ja sen takia tarvitaan valtion apua tarvitaan tukea sille että maakunnat ja kunnat osaavat tätä oikealla tavalla edistää

se miten ne vertautuvat toisiinsa riippuu monista asioista muun muassa rakennuskustannuksista asunnon koosta ja muusta ja sen takia tämän tyyppisiä suoria yleistyksiäivat e

arvoisa puhemies ei valtion omistus tee kannattamattomasta yrityksestä kannattavaa

ei valtiolla ole semmoista liiketoimintaosaamista mitä markkinoilla on

mitä siellä sitten varsinaisesti työmarkkinoilla tapahtuu ja miten siellä pelisääntöjä kehitetään siihen on olemassa omat mekanisminsa ja se kuuluu lähinnä työmarkkinaosapuolille

valtio voi parhaimmillaan olla mukana fasilitoimassa ja luomassa uutta omistajapohjaa ja auttamassa sitä jollain strategisella vähemmistöomistuksella mutta en usko että siinä että valtio lähtisi teolliseksi enemmistöomistajaksi yritykseen tällaisella alalla

isi että tuulivoima on sanonut jos tuulivoimaa rakennettaisiin niin sanotusti vääriin paikkoihin joissa poljettaisiin sitten monia muita ihmisten kokemia tärkeitä arvoja niin se kääntyy myös koko tätä asiaa itseänsä vastaan

tämä vain kuvastaa sen että nämä turpeen veronkorotukset jotka sinänsä ovat olleet onnettomia tässä ajassa minkä mielelläni kernaasti myönnän eivät ole tämän ongelman perimmäinen syy

muuten pitää muistaa että ara vuokrat ovat omakustannusperusteisia ja niihin vaikuttavat toisaalta rakentamiskustannukset jotka ovat nyt jonkin verran laskeneet ja sitten ennen kaikkea erilaiset ylläpitokustannukset toisaalta rahan hinta energian hinta ja sitten mitä kaikkea kiinteistönhoitoa onkaan

toinen ongelma on se että turpeen luvitus on suomessa jo vuosikausia mennyt varsin hitaasti eteenpäin

yksi asia mikä täällä on ehkä unohdettu kun on puhuttu korjausavustuksista on se että tämä hallitus myös olennaisesti paransi kotitalousvähennystä taisi olla noin vuosi takaperin ja varsinkin kun puhutaan näistä pientalojen lämmitystapamuutoksista ja muista niin tämähän on nimenomaan se elementti jota siellä pitäisi käyttää

tämä on hyvin monialainen kysymys jota kuvastaa muun muassa se että nyrkkisääntönä pidetään sitä että yksi kolmasosa näistä ongelmista aiheutuu suunnitteluvirheestä yksi kolmasosa rakennusvirheistä ja yksi kolmasosa käytön aikaisista virheistä ihan siis alkaen siitä että siivotaan tiloja väärin

eli kyllä me edustaja pekkarinen olemme ihan täysin yksimielisiä siitä että nykyinen tilanne ei ole optimaalinen että se on ongelma ja kukaan ei ole pyrkinyt siihen että kivihiili täällä varsinkaan lauhdetuotannossa syrjäyttää kotimaista

mutta faktisesti ne syyt johtuvat maailmanmarkkinoista johtuvat yhdysvalloista ne johtuvat kansainvälisistä suhdanteista eivätkä hallituksen veropäätöksistä

tähän on varattu ihan merkittäviäkin summia ja me olemme käynnistäneet viisivuotiset talkoot viisivuotiset tarkoituksella nimenomaan sen takia että tämä edellyttää merkittäviä käyttäytymismuutoksia koko alalla ja koko sektorilla